mutta laki velvoittaa siihen että tämä palaute todellakin kerätään hyvin laajalta porukalta eikä se voi olla esimerkiksi yksityisen palveluntuottajan oma näkemys siitä toteutuuko laatu vai ei

tämä on inhimillisesti katsoen äärimmäisen tärkeää ja myöskin taloudellisesti katsoen tämä on hyvin tehotonta että me jätämme meidän kaikkein arvokkaimman asian tässä suomenmaassa eli ihmiset hoitamatta

laadun valvontaan ja näiden suositusten valvontaan tullaan tässä alkuvaiheessa panostamaan myöskin erityisen lisävalvonnan puitteissa

arvoisa herra puhemies

me kaikki kuntapäättäjät tässä salissa olemme myöskin yli puoluerajojen vastuullisia omissa kunnissamme siitä millä tavalla palveluita kehitetään ja se on aivan niin kuin täällä moni edustaja on todennut että matalan kynnyksen ennalta ehkäiseviin palveluihin täytyy satsata tässä ajassa

tähän lisävalvontaan on myöskin budjetissa rahaa sälytetty niin että samaan aikaan kun meillä näitä kotihoidon laatusuosituksia nyt ollaan jo työstämässä ja kun ne astuvat voimaan

no kotihoitoonhan meillä ei koskaan ole ollutkaan suomessa vielä laatusuosituksia niin että tämä on ihan uusi työ jota nyt ollaan tekemässä uranuurtavaa työtä

tähän hallituksen taholta tullaan puuttumaan muun muassa kaste ohjelman puitteissa mutta myöskin uuden sosiaalihuoltolain puitteissa

kaste ohjelman erityisenä tavoitteena on nimenomaan vähentää eriarvoisuutta ja estää lasten ja nuorten syrjäytymistä sekä vahvistaa ehkäisevää lastensuojelutyötä ja vähentää huostaanottojen tarvetta

sen puitteissa itse olen tällä hetkellä kiertämässä kuntia ja kuullut myöskin sieltä erittäin hyviä tuloksia edellisen kaste ohjelman tiimoilta missä siis jopa yksittäisistä perheistä olen saanut kuulla niitä upeita tarinoita millä tavalla se kotiin tuotava apu on mahdollistanut sitten sen perheen hyvinvoinnin aivan uudella tavalla

minun mielestäni edustaja toivola esitti itse asiassa semmoisen hyvin tärkeän kysymyksen joka minun mielestäni pitäisi laajemminkin meillä yhteiskunnassa pystyä käsittelemään

kun me puhumme ikääntyneestä väestöstä me liian usein puhumme ikään kuin yhdestä yhtenäisestä ryhmästä ihmisiä emmekä huomioi sitä että kyseessä on hyvin moninainen erilaiset elämäntaustat omaava joukko ihmisiä aivan samalla tavalla kuin aktiiviväestössäkin on

sen vuoksi se että me huomioimme yksilön on tärkeä kysymys ja sen vuoksi tässä laissakin on nimenomaan painotettu sitä että se henkilön oma subjektiivinen näkemys siitä minkälaisia palveluita hän tarvitsee on kertakaikkisesti otettava huomioon

myöskin sitten osana sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista on mukana vanhemmuuden tukeminen sekä lasten vanhempien parisuhdeneuvonnan kehittäminen ja lisääminen

tämäkin on äärimmäisen tärkeää

siihen kokonaisuudistukseen nimenomaan sisältyy se että vahvistetaan näitä kotiin vietäviä palveluita ja levitetään sitten käytäntöön tasa arvoisesti suomen kuntiin näitä kaste ohjelmasta saatuja erittäin hyviä malleja

sitten se toinen tärkeä osa tässä laissa on nimenomaan se millä tavalla palvelujärjestelmä itsessään vastaa ja toimii niihin tarpeisiin

kun täällä on puhuttu siitä kuntoutuksesta ja kuntouttavasta työotteesta niin tätäkin meillä ministeriössä virkamiehet ja myöskin palautteen antajat ovat omalta osaltaan nostaneet esille että minkälaisia termejä me käytämme

on ehkä syytä että kun itse kukin tässä salissa pääsee ne lain perustelut kunnolla lukemaan lävitse sieltä sen huomioivat

pykäliin ei voi edustaja sarkomaa aivan joka ikistä asiaa kirjata

mutta se yleishenki laissa nimenomaan lähtee siitä että tämä kuntouttava työote on oltava kaikkialla vallalla ja tämä liittyy myöskin siihen koulutukseen jota täällä on paljon nostettu esille

kun te kysyitte mikä se sellainen kädenojennus on niin kyllä jos te katsotte ihan muita lakeja ja valtionosuuksia jotka niihin on sälytetty niin ei näin korkealla prosentilla muihin lakeihin korvata

arvoisa puhemies

todellinen vapaus on hyvin suhteellinen käsite

tämän lain puitteissa myöskin omaishoitajille tulee selkeää parannusta koska vastuutyöntekijä on myöskin omaishoitajien oikeus tämän lain puitteissa

tässä palvelusetelijärjestelmässä se ei kuitenkaan ole mahdollista jollei se palveluseteli ole sidottu tuloihin kun taas kunnissa päättäjät voivat päättää aivan toisin

eli se että siellä kodissa on riittävä tuki sille arkiselviytymiselle on täällä laissa hyvin selkeästi edellytetty myöskin että kunnat sen järjestävät

vastuutyöntekijä tulee katsomaan myöskin sen millä tavalla iäkäs hoidettava itse ja millä tavalla omaishoitaja hyötyy palvelujärjestelmästä parhaalla mahdollisella tavalla niin että me aidosti tuemme heidän jaksamistaan ja arjessa selviytymistään ja tähän liittyy myöskin tämä kuntoutus kuntouttavat palvelut intervallihoidot ja koko se iso kokonaisuus joka liittyy omaishoitajuuteen

edustaja vehviläinen te useaan otteeseen täällä salissa olette kysynyt siitä miksi tämä kela siirto ei nyt omaishoidon rahallisen korvauksen osalta liiku minkä takia nyt on todettu että ensin täytyy hoitaa ne kriteerit kuntoon ja ensin täytyy antaa elli aaltosen työryhmän tehdä se työ rauhassa jotta me saamme sen omaishoitajuuden koko ison kokonaisuuden hallintaamme

haluammeko me että meidän terveydenhuoltojärjestelmämme pönkittää pörssiyhtiöiden menestystä oteta ministeri vasta sitten mennään jälleen puhui riistaa ministeriksi

tämä on nyt sitten ensimmäinen kerta kun lähdetään viemään tällaista isoa toimenpidekokonaisuutta lainsäädännön tasolla omaishoitajien osalta eteenpäin ja tämä hallitus on nyt tekemässä tätä työtä

toivoisin kovasti että myöskin oppositio tukisi paitsi tätä omaishoitajien aseman parantamistyötä jota hallitus on tekemässä niin myöskin tätä vanhuspalvelulain maaliin viemistä

niin kuin totesin tuossa ihan alkupuheenvuorossani tätä lakia on ollut valmistelemassa todella laaja joukko erilaisia tahoja myöskin keskustataustaisia ja lausunnonantajissa on perussuomalaisia ollut ja kaikista eri hallituspuolueista ja monista eri järjestöistä

molemmat ministerit puhuivat hyvin

aito vuoropuhelu joka vaatii aloitteellisuutta uskottavuus joka edellyttää rehellisyyttä ja sitten se että omaan huutoon on vastattava

tämä ei todellakaan ole laki joka jää vain kapeasti vaikuttamaan johonkin yhteen osa alueeseen ikääntyneiden ihmisten hoidossa tai hoivassa

esimerkiksi edustaja jalonen te peräänkuulutitte ja minun mielestäni aivan oikeutetusti sitä että meillä iäkkäät pariskunnat saisivat asua yhdessä niin että heitä ei erotettaisi

meillä on kahdet kolmet viimeiset vaalit käyty näiden teemojen tiimoilta joista täälläkin nyt on kotimaan osalta puhuttu

one o

vähän ihminen on eläkeiässä ja tulee tarvitsemaan niitä ennalta ehkäiseviä palveluita tulee tarvitsemaan sitä kuntien eri sektoreiden palvelutarjontaa oman hyvinvointinsa tueksi ja aina sinne hamaan loppuun saakka

se ei ihan varsinaisesti tähän vanhuspalvelulakiin liity mutta kyllä se on valmistelussa meillä sosiaali ja terveysministeriössä niin kuin olen edustaja paloniemelle useaan otteeseen täällä salissa jo todennut ja myöskin tuolla käytävän puolella

mutta ehkä tämä ihmisoikeusselonteko antaa sitten insentiivin myöskin kiirehtiä näiden asioiden kuntoon saattamista

tässä varmasti olennaisena osana on kylläkin kuntatalouden vahvistaminen koska monet näistä ihmisoikeuskysymyksistä riippuvat siitä millä tavalla kunnat pystyvät näitä palveluita toteuttamaan

meillä on nyt ensimmäinen vaihe alkamassa valmistelussa niin että palveluasumisen maksuja koskevien muutosten valmistelu käynnistetään vielä tänä syksynä

sen vuoksi meillä etene on nyt tekemässä omaa työtään ja meillä ollaan tekemässä saattohoidon suhteen kehittämistyötä suosituksia laatumääritelmiä jotka lähtevät hyvinkin nopealla aikataululla tuonne kuntiin

sitten on tulossa toinen vaihe jossa toteutetaan terveydenhuollon yhtenäinen maksukatto yhdistämällä kunnallisen terveydenhuollon maksukatto ja lakisäätäisen sairasvakuutuksen lääkekustannusten vuosiomavastuuosuus

tämäkin on ministeriössä aikataulutettu tulevaksi

tämä saattohoitoasia täytyy ottaa huomioon myöskin koulutuspuolella hoitohenkilökunnan osalta niin että ihmisarvon kunnioitus tässä yhteiskunnassa kaikilla tasoilla toteutuu niin kuin tässä salissa varmasti joka ikinen meistä toivoo

te nostitte esille juuri nämä kustannusvertaukset siitä millä tavalla omaishoidon tukeen panostaminen kunnassa tulee edullisemmaksi kuin se että ei auteta omaishoitajia jaksamaan ei niitä tukipalveluita tuoda ei vahvisteta näitä omaishoitajien vapaapäiviä

monet omaishoitajat nimittäin ihan aidosti eivät uskalla pitää niitä vapaapäiviään kun pelkäävät millä tavalla sitten hoidettava tämän intervallijakson jälkeen palautuu sinne kotiin hoidettavaksi

eli kunnan päättäjillä on tässä kyllä hyvin olennainen päätäntävalta millä tavalla myöskin kunnassa hoidetaan omaishoidon tukipalveluita ja omaishoidon tuen maksatusta

kun täällä nyt edelleen on jatkettu sitä että teillä ei ole luottamusta elli aaltosen vetämän omaishoidon tuen kansallisen työryhmän työhön niin aivan kuten täällä on salissa todettu kyllä me tarvitsemme ne kriteerit

nyt laissa itse asiassa on huomattavasti laajemmin otettu tämä ilmoitusvelvollisuus niin että se koskisi kaikkia kunnan palveluksessa olevia ihmisiä

jos havaitaan esimerkiksi kotihoidon puolella niin ikään että siellä ei ole riittävästi tukea annettu tälle kotona asuvalle vanhukselle niin siitä pitää esimerkiksi poliisin palomiesten ja muiden kunnan työntekijöiden niin ikään tehdä se oma ilmoituksensa niin että ei voi laiminlyödä tältä puolelta sitten sitä mitä on huomioinut

arvoisa herra puhemies

itse lähden siitä että tuohon asetukseen täytyy kyllä saada niin paljon sellaisia elementtejä ettei kertakaikkisesti huono hoiva olisi enää suomessa ikinä kuuna päivänä mahdollista

me sosialidemokraatit olemme koko hallituskauden antaneet tuen ministeri risikon työlle hänen pyrkimyksilleen asettaa sosiaali ja terveydenhuollon palvelumme vahvemmille kuntaharteille elikkä peruskunnille

kuten ministeri risikko totesi omassa puheessaan sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisvastuulaki on edennyt aivan turhan hitaasti

nämä järjestämisvastuiden selkeyttämiseen ja palveluiden parantamiseen tähtäävät uudistukset ovat edenneet niin hitaasti että joku voisi sanoa että tässä on tahallisesta viivyttämisestä ollut kyse

jos me ajattelemme kokonaisvaltaisesti ja rehellisesti niin tämän kompromissin kun se tulee tässä vaiheessa voi jopa kyseenalaistaa

kun katsotaan meidän terveydenhuoltomme järjestämistä koko maan laajuisesti niin onko tällainen kompromissi jossa annetaan erilaisia kokeiluja ympäri maata ja samaan aikaan meillä esimerkiksi rääkkylän tapaiset kunnat sitten ajavat aivan omia uudistuksiaan nyt tarpeen tässä ajassa

tämä britannian nh on saatu kymmenessä vuodessa jaloilleen ja siellä viimeisten kyselyjen mukaan kansalaiset kokevat sen jopa jonkinnäköisenä kansallisena ylpeyden aiheena

ei ole ihme että meillä suomessakin kansalaisten luottamus poliittiseen päätöksentekoon horjuu

kansalaiset kokevat sen epäoikeudenmukaisena kun he eivät pääse terveyskeskuksessa riittävän ajoissa lääkärille

arvoisa herra puhemies

oli todella mukava kuulla valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaoston puheenjohtajan terveiset hallituksen ja sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan lisäysten suhteen ja kiitän niin ikään hyvästä yhteistyöstä

on todella ilo todeta että me voimme kaikki niin hallituspuolueissa kuin oppositiossakin todeta nyt yksissä tuumin aikaansaaneemme jotain erityisen hyvää ja tärkeää

asko seljavaara on oikeassa mutta esimerkiksi meillä kotikaupungissani espoossa puolarmetsän sairaalaan ei saada virkasuhteisia lääkäreitä ja tämä kyllä vaikuttaa kansalaisten hoitoon pääsyyn

yhä enemmän ihmiset hakeutuvat sitten yksityiselle sektorille mistä kertoo myöskin se että meillä on tällä hetkellä ennätysmäärä yksityisiä terveysvakuutuksia

kyse on mahdollisuuksien tasa arvon paremmasta toteutumisesta mahdollisuudesta elää samaa sosiaalista elämää muitten perheitten lasten kanssa vaikkapa harrastusten kautta

tuossa alussa sanoin että meidän terveyspalveluidemme toimivuus on hyvin vahvasti linkittynyt myöskin siihen turvallisuuden tunteeseen yleisesti mikä meillä yhteiskunnassa on joten sosiaalidemokraattinen puolue tukee ministeri risikkoa tässä työssä

olemme kovin pahoillamme että tämä järjestämispuoli ei tällä hallituskaudella edennyt mutta olemme valmiita sitä edistämään mikäli olemme seuraavassa hallituksessa ja mikäli emme ole jatkamme sen tukemista

toivon että osaamme silloin säästää niin viisaasti ettemme aiheuta kohtuuttomia henkisiä kustannuksia yksittäisille ihmisille emmekä kohtuuttomia rahallisia kustannuksia yhteiskunnalle pitkässä juoksussa

se on näin että työttömyyden kohdatessa tapa jolla yhteiskunta ihmistä kohtelee lyö leimansa aivan liian usein ja siinä millaisena valtio näyttäytyy apua tarvitsevalle meillä on varmasti vielä töitä tehtävänä

hallinto ja sen päätökset nähdään apparaattina joka suoltaa sokeita päätöksiä arkea näkemättä ja toivon että omalta osaltaan kaste projekti herättää toivoa myös kriitikoissa

olen puhunut ja tulen puhumaan jatkossakin korvamerkityn rahan puolesta ja tämä kaste ohjelmahan se täytyy tiedostaa on edelleen täsmäkohdennettua tukea sosiaali ja terveydenhuollon kehittämistä

sellaisia hyviä hankkeita pystytään kaste rahalla toteuttamaan joiden sitten myöskin levitessä kuntakenttään juurtuessa tänne meidän järjestelmäämme sillä luodaan paljon hyvinvointia meidän yhteiskunnassamme

edellisen laman aikana tehtiin aika julmia juustohöyläleikkauksia jotka osuivat kaikkein kipeimmin yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin esimerkiksi lapsiin ja nuoriin ja heidän mielenterveyspalveluihinsa lastensuojelupalveluihin

nyt valitettavasti maailmantalouden tilanne enteilee huonoja aikoja myöskin suomeen vaikka ei ole tarve maalailla mörkökuvia mutta realiteetit täytyy ottaa huomioon

nyt pyytäisinkin ministeri riskolta vakuutusta siitä että tässä tulevassa budjetissa osataan ottaa huomioon myöskin ne roiskeet jotka maailmatalouden suuri tsunami on tuomassa tänne meidän suomeen esimerkiksi lastensuojelun puolella

arvoisa puhemies

tälläkin hetkellä meillä on kriisikuntia joissa lastensuojelua ei hoideta asianmukaisella tavalla ja on tämä kuntien eriarvoisuus

se todellakin on niin että kun meillä suomessa toisaalla ihmiset kuusen alla juhlivat perheittensä kanssa niin meillä on myöskin niitä perheitä joiden kohdalla tilanne on tyystin toinen ja esimerkiksi turvakotipalvelujen kysyntä kasvaa niin kuin edustaja sanoi juuri juhannuksena ja joulun pyhien aikana

nyt on kuntia joissa on ollut esimerkiksi suuret irtisanomis uutiset joiden vaikutuksesta sitten siellä kunnan talous ei ole niin hyvissä kantimissa

turvakotipalveluiden osalta suomi ei täytä tällä hetkellä niitä kriteereitä jotka esimerkiksi ykn sopimuksen ja euroopan komission ohjeistuksen mukaisesti meidän pitäisi täyttää ja meillä ministeriössä ollaan jo viemässä eteenpäin lakimuutoksia niin että me saisimme toteutettua nämä vaatimukset kansainväliset standardit

tämä on minun mielestäni hyvin häpeällistä tässä tunnustaa mutta useampien vuosien aikana kehitys on meillä suomessa kulkenut huonompaan suuntaan

alkoholipoliittinen kokonaisuudistus on ministeriössä ollut jo valmisteilla ja tulee kevätkaudella tänne eduskunnan

arvoisa puhemies

edelleen kiitän edustaja saarikkoa tämänkin tärkeän asian esille nostamisesta

viime hallituskaudellahan keskusta oli hyvinkin aloitteellinen tämän asian kanssa ja tällä hallituskaudella näitä neuvotteluja asian suhteen on jatkettu

meillä todellakin ministeriössä on lakiluonnos valmiina ja olen hallituspuolueiden kanssa käynyt neuvotteluja tämän joulukuun aikana

en ole kaikkien kanssa saanut vielä käytyä tuota lakiluonnosta läpi mutta uskon että saamme jo ensi vuoden alkupuoliskolla tänne eduskuntaan käsittelyyn alkoholimainonnan kiellon missä muodossa se ei riipu ainostaan minusta peruspalveluministerinä vaan niin kuin tiedätte kun hallitusvastuussa on kuusi puoluetta erilaisia mielipiteitä saattaa olla hyvinkin laidasta laitaan

välillä kun kuuntelee tätä keskustelua pohtii olemmeko me olleet samoissa kokouksissa esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnassa

valiokunnan mietintö on hyvä ja rakentava ja on harmi että edustaja rehula on nyt täältä poistunut paikan päältä koska valiokuntakuulemisessa hän oli kyllä aivan toisenlaisella jalalla liikkeellä

arvoisa puhemies

nyt toivon todellakin että te ette halua että suomeen alkaa näitä rääkkylöitä nousta entistä enemmän koska paluu siitä julkiseen vahvaan terveydenhuoltoon on hyvin vaikea kun tämä tie on kerran otettu